keskustan eduskuntaryhmän mielestä seuraavalla vaalikaudella on kiinnitettävä erityistä huomiota omaishoita jien aseman parantamiseen

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että suomen maataloustuotanto turvataan ja löydetään keinot joilla maatalousyrittäjät selviytyvät vaikean tilanteen yli

sen tähden nyt muistutan hallitusta

itse kuitenkin uskon että molemmilla näillä toimilla pystytään takaamaan suomalaisille ihmisille työtä

sen tähden kysynkin arvoisa valtiovarainministeri

jo aiemmin hallitus teki päätöksen ottaa käyttöön takuueläkkeen joka parantaa merkittävästi niiden asemaa joilla elämänsä aikana on ollut vähän tai ei ollenkaan tuloja

tämänkaltaisessa tilanteessa pitää vahvistaa suomalaista tuotantoa ja ohjata kulutustottumusta nimenomaan suomalaiseen suuntaan

valtio on ottanut taantuman iskut vastaan peruspalveluja tuottavien kuntien sijasta

uskotteko te että tämänkaltainen keskustelu jossa pelotellaan kuntapalveluilla lisää kulutta jien luottamusta vai toimiiko tämä päinvastoin

olen ymmärtänyt että hallitusryhmien puheenjohtajat tukevat tätä samaa kuten myöskin lintilän työryhmän mukana olleet jäsenet ja me eduskuntaryhmät olemme käyneet vuoropuhelua tämän työryhmän aikana

vaikeuksia tosin syntyy jos kierrettä ei saada katkaistua

kysynkin elinkeinoministeri pekkariselta

viime kädessä kyse on siitä millä keinoilla hyvinvointipalvelut eläkkeet sosiaaliturva onnistutaan säilyttämään

julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy myös määrärahojen uudelleenkohdennuksia ja lisäpanostuksia joita osoitetaan muun muassa liikennehankkeisiin

päämäärää edistää lupaus kasvuyrittäjyyden tukemisesta sekä tutkimus ja tuotekehitystoimintaan panostamisesta nykyistä enemmän tutkimustulosten kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen

mitenkä te arvioitte mitä merkitystä näillä elvytystoimilla on suomalaiselle elinkeinotoiminnalle kun koko euroopan unionin alueella voidaan elvyttää mikä merkitys sillä on suomalaiselle elinkeinotoiminnalle ministeri pekkarinen

arvoisa puhemies

välttämättömien peruspalvelujen turvaaminen edellyttää yhteisvastuuta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

mitä pidemmälle tämä vaalikausi on edennyt sitä epävarmemmalta ja turvattomammalta näyttää suomen tulevaisuus

on löydettävä keinot millä tuottavuutta kohennetaan

jo toista kertaa lyhyen ajan sisällä ollaan pelastamassa toista euromaata ja sen holtittomasti toimineita pankkeja

niin kuin aiemmin olen todennut monet meistä istuvat paikallisissa kunnanhallituksissa ja valtuustoissa ja hallitukset tekevät paraikaa budjettiesityksiä

tämä on keskustalaista kolmannen tien talouspolitiikkaa mitä esimerkiksi sosialidemokraattien ryhmänjohtaja heinäluoma kaipasi tässä salissa muutama viikko sitten

olen viime viikkoina tavannut erityisesti kotiseudullani useita suomalaisia jotka ovat peloissaan oman työnsä tulevaisuudesta

tarvitaan myös työurien pidentämistä sekä työolojen kehittämistä jotta ihmiset jaksavat töissä paremmin

arvoisa rouva puhemies

kysymys on kuitenkin siitä että olemassa oleva järjestelmä ei ole mahdollinen tulevaisuudessa ja vastuullisina päätöksentekijöinä kansallisen elintarvikestrategian toteutumiseksi meidän pitää varautua myös siihen että on olemassa joku järjestelmä jos tulee kato tai jos tulee joku odottamaton luonnonolosuhde jolla yksittäistä viljelijää voidaan auttaa

suomen on valittava aktiivisen tekemisen tie sen sijaan että jäisimme neuvottomiksi ja taloutemme alkaisi näivettyä

omassa kunnassani sdp ja vasemmistoliiton edustajat toteavat että hallitus ilmeisesti arvioi että kuntapalvelut tällä hetkellä ovat liian hyvät niitä voidaan heikentää koska ollaan leikkaamassa valtionosuuksia

heikomman talouskasvun oloissakin on huolehdittava siitä että talouden ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa uuden nousun alkaessa

sitä saa mitä tilaa

pois ei pääse

näin tapahtuu vaikka hallituskumppani kokoomus yritti viime metreillä heittää hiekkaa rattaisiin kyseenalaistamalla eduskunnan jo kertaalleen tekemän päätöksen

edellytyksiä kasvulle syntyy kun yhdistämme yhteisvastuun markkinatalouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön

keskustan eduskuntaryhmän kannalta erityisen harmillista on se että emme alun perin halunneet tähän veneeseen

suomi voi vastata parhaiten kiristyvään kansainväliseen kilpailuun osaamisella ja erikoistumisella

arvoisat ministerit ja erityisesti valtiovarainministeri urpilainen eikö jo nyt olisi sellainen hetki että me yhdessä yrittäisimme löytää sen tien joka veisi kestävämmin suomea eteenpäin jolla löytyisi se kasvu ura jolla nykyiset palvelut voitaisiin turvata jolla voitaisiin synnyttää uutta työtä ja lisätä suomalaisten turvallisuutta

keskustan eduskuntaryhmän mielestä suomen suurin haaste on se että olemme kohtalokkaasti jäämässä investointivauhdista kilpailijoistamme jälkeen ja hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitävä kasvumme on hiipumassa

tässä suomi on selkeä edelläkävijä kiitos keskustajohtoisen hallituksen ja erityisesti elinkeinoministeri pekkarisen ripeyden

sen tavoitteena on kaiken aikaa ollut suojata palkansaajia yrittäjiä ja asuntovelallisia

velkaantuminen on saatava hallintaan mutta kuitenkin siten ettei julkistalouden päätöksillä tuhota orastavaa hyvää kasvua

arvonlisäveron lasku näkyy hinnoissa se näkyy ja auttaa erityisesti pienituloisia lapsiperheitä ja eläkeläisiä joiden tuloista suurin osa kuluu ruokaan

uusia mahdollisuuksia tällaiseen kestävään kasvuun löytyy erityisesti ilmasto ja energiateknologiasta jossa suomi on maailman huippuosaajia

henkilöstömenot perusturvassa ja opetustoimessa nielevät valtaosan näistä rahoista ja edustaja kalliorinne ja muutkin tietävät että kun tulee leikkauksia ja joudutaan tekemään budjettivähennyksiä silloin joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä

hallitusohjelman puolivälin tarkistus ja seuraavien vuosien kehysratkaisu ovat avainasemassa siinä miten suomi selviää maailmantalouden kriisin yli

siksi tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan julkista rahoitusosuutta on nostettava enemmän kuin kehysesitykseen on kirjattu

euroopan talous myrskyää siksi että osa eurovaluuttaan hyväksytyistä maista on hoitanut talouttaan holtittomasti

kolmas tie merkitsee nykyistä suurempia panostuksia osaamiseen tutkimukseen ja kehitystyöhön väyliin kaivoksiin energiaan ja laajakaistaan

jos näin ei tehdä palvelut uhkaavat rapautua

tämän totuuden edessä me olemme

pankit ja yksityiset sijoittajat ovat tukeneet kehnoa taloudenpitoa lainaamalla valtavia rahasummia ongelmamaille

kansanedustajien puutteellisista vaalirahailmoituksista käynnistynyt keskustelu on pitkittynyt mutkistunut ja saanut julkisuudessa jatkuvasti uusia osittain kyseenalaisiakin muotoja

myös turvapaikanhakijoihin liittyvät menot nousevat edelleen kehyspäätökseen verrattuna ja määrärahojen lisäyksiä osoitetaan useille eri hallinnonaloille

tämä parantaa alan työllisyyttä tuhansilla työpaikoilla

suomesta löytyy satoja pieniä ja suuria menestystarinoita jotka perustuvat ihmisten kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen

arvoisa puhemies

äskeinen perintöverouudistus meidän laskelmiemme mukaan tuottaa valtiolle vähemmän verotuloja kuin se meidän esityksemme

muita lisäyksiä osoitetaan muun muassa poliisin toimintamenoihin nuorten työkokeiluun kansalliseen tukeen luonnonhaittakorvauksiin

suomi on taantuman jälkeen tienhaarassa

suomalaisella työllä ja suomalaisten yhteisillä ponnistuksilla haasteista on selvitty ennenkin

keskustan johtamien hallitusten tuloveropolitiikka on ollut sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa verrattuna pääministeri lipposen johtamiin sinipunahallituksiin

se johtuu siitä että se hidastaa yritysten sukupolvenvaihdoksia ja se hidastaa nimenomaan metsälöiden järkeviä kokoja kun pitäisi toimia päinvastaiseen suuntaan

kuntataloudessa käyttöön otettava kehysmenettely on väline hallita kuntien menokehitystä mutta siitä ei pidä tehdä monimutkaista

valiokunta pitää siis perusteltuina hallituksen verolinjauksia jotka tähtäävät kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen

keskustan eduskuntaryhmä haluaa jatkossakin rakentaa kansalaisten tuella oikeudenmukaisempaa ja uudistuskykyistä suomea

yksi asia on käynyt selväksi

keskustan eduskuntaryhmälle valtion maltillinen ja järkevä velkaantuminen sopii kunhan akuutin talouskriisin hoitamisen rinnalla katse on tulevaisuudessa

tarvitsemme tämän ajan vaatimuksista lähtevän uuden aikaisempaa täsmällisemmän lainsäädäntökokonaisuuden vaaliehdokkaiden ja puolueiden rahoituksesta sekä sen valvonnasta

hallituksen toimet ja jo tehdyt esitykset opintojen sujuvoittamiseksi ovat hyviä keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi

edelleen totean että vastuullisina kansanedustajina meidän pitää toimia niitten säädösten mukaan joihinka olemme sitoutuneet ja yrittää löytää korvaavia järjestelmiä joilla voidaan hoitaa käytännön ongelmia

on myös tarkoituksenmukaista että hallitusohjelmalinjausten mukaisesti kokonaisveroaste ei nouse sillä verotuksen kiristäminen heikentäisi entisestään suomen talouden kasvunäkymiä

tätä tukee myös helsingin sanomien tuore selvitys jonka mukaan pääministeri vanhasen kaksi hallitusta ovat keventäneet erityisesti pienituloisten verotusta

puhdasoppisesta markkinataloudesta ei ole isännäksi mutta oikein ohjastettuna ja valvottuna markkinatalous on hyvä renki

keskustan vaihtoehtobudjetissa siinä osassa jonka esitimme me kerroimme että me keräämme veroja arvonlisäverolla enemmän mutta haluamme pitää ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron alemmassa verokannassa

kuten pääministeri matti vanhanen tammikuussa tampereella totesi meidän on rakennettava kestävä ihmisten turvallisuutta vahvistava silta taantuman ylitse

energiatuotanto uusiutuvilla energialähteillä käynnistää miljar dien eurojen investointihankkeet jotka antavat työtä ja hyvinvointia koko maahan

vuosikymmeniä on toimittu vuosien aikana muotoutuneiden kirjoittamattomien sääntöjen pohjalta

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä toteaa että hallituksella on selkeä talouspoliittinen linja jolla tästä taantumavaiheesta päästään nousuun

lipposen ykköshallitus leikkasi kuntien valtionapuja yli miljardilla eurolla

arvoisa puhemies

tarvitsemme työelämän uudelleenarviointia ja kehittämistä joissa työ ja perhe elämän yhteensovittamisella pitää olla suurempi rooli kuin tällä hetkellä

mietinnön lopussa on valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus jossa toivotaan että tämä tulee voimaan ja sitä sovelletaan jo ensi vuoden alusta

ihmisten hyvinvoinnin lisäksi on huolehdittava muustakin kuten suomalaisesta sivistyksestä ja koulutuksesta uskottavasta innovaatiopolitiikasta perusinfrasta sekä ilmasto ja energiapolitiikan mukanaan tuomista haasteista

tämän päivän valossa moitittaviksi osoittautuneet käytännöt on hylättävä

näin ei voi jatkua

samalla euroalueen talouskriteereitä on rikottu tunnottomasti myös isojen jäsenmaiden johdolla

yhdessä muiden talouttaan hyvin hoitaneiden jäsenvaltioiden kanssa olemme hakeneet ratkaisuja joilla vakautetaan yhteistä valuuttaa ja siten vähennetään suomalaisille koituvia haittoja

yhteiskuntamme tulee toimia avoimesti kannustavasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti